tämä tulkinta johon olen keskusteluissa törmännyt on kuitenkin virheellinen ja tästä ovat osoituksena esimerkiksi oikeusasiamiehen antamat ratkaisut jotka liittyvät helsingin kaupungin käytäntöön

sen puolesta tä nä päivänä liputtavat puheenjohtaja sipilä puheenjohtaja rinne puheenjohtaja lyly ja monet muut

minäkin olen sitä mieltä että kilometrikorvauksissa on ylikompensaatiota ja olen valmis niitä leikkaamaan ja uskon että nykyinenkin hallitus tulee tähän asiaan vielä palaamaan

minustakin suomessa on laaja alaisella yhteistyöllä ja konsensuksella tehty paljon hyvää ja erittäin hyviä ja merkittäviä uudistuksia

varsinkin törkeissä ja törkeimmissä veropetoksissa verokonnat pääsevät helpommalla kuin ennen

herra puhemies

helsingin kaupungissa oltiin alennettu erään nuoren toimeentulotukea sillä perusteella että tämä nuori ei ollut suostunut tulemaan tapaamaan sosiaalityöntekijää

mutta se mitä nyt joudumme kysymään on se ovatko ne uudistukset jotka tämä yhteiskunta kipeästi tarvitsee jotta voisimme pärjätä ja nousta tästä suosta tehtävissä tämmöisellä laaja alaisella yhteisymmärryksellä

talous ja verokonnien herkin paikka on heidän lompakkonsa ja juuri se eli lompakko selviää jatkossa vähemmällä kuin ennen

niin sanotut ihmisoikeusjuristit voivat korkata samppanjapullonsa tälle suurelle ihmisoikeuksien voitolle maassamme

kun edustaja karimäki mainitsi yrittäjien kuuntelemisen niin totean vain että lauantain helsingin sanomissa yrittäjien nokkamies jussi järventaus selvästi esitti epäluottamuksensa tätä järjestelmää kohtaan

kuten täällä edustaja kataja on esitellyt ja muutenkin käynyt ilmi nyt on siis kyse euroopan ihmisoikeustuomioistuimen luoman tulkinnan ja linjan joka on jo omaksuttu korkeimmassa oikeudessa ja korkeimmassa hallinto oikeudessa tuomisesta myös osaksi meidän lainsäädäntöämme

päätöksen antoi silloinen oikeusasiamies riitta leena paunio ja tässä hänen päätöksessään hän kirjoittaa näin

jos se verorikos oli törkeä eli törkeä veropetos sekä määrättiin veronkorotus että vietiin asia rikosprosessiin jossa tämä verorikollinen sai esimerkiksi ehdollisen vankeustuomion siis veronkorotus plus käytännössä useimmissa tapauksissa ehdollinen vankeustuomio

henkilö oli laiminlyödessään sosiaalityöntekijän tapaamisen vaikeuttanut työvoimapoliittisten toimenpiteiden jatkon selvittämistä

en voi kuitenkaan katsoa asianomaisen henkilön toiminnan tapahtumahetkellä kokonaan estäneen työn tai työvoimapoliittisten toimenpiteiden tarjoamista hänelle

nyt kiitos euroopan ihmisoikeustuomioistuimen me olemme joutuneet säätämään uuden lain jossa lievemmissä verorikoksissa käytännössä määrätään veronkorotus mutta törkeimmissä verorikoksissa törkeissä veropetoksissa ei määrätäkään veronkorotusta vaan asia verottajan toimesta viedään oikeusprosessiin rikosprosessiin jossa määrätään rikosoikeudellinen seuraamus kuten käytännössä vankeutta ja käytännössä vielä ehdollista vankeutta

henkilölle myönnetyn toimeentulotuen perusosaa olisi voitu alentaa siinä tapauksessa että hän olisi kieltäytynyt osallistumasta kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaisen aktivointisuunnitelman laatimiseen

no kummastakohan se verokonnan lompakko kärsii enemmän

siitä että ennen tuli veronkorotus plus vankeus ehdollisena vai siitä että nyt tulee pelkästään ehdollinen vankeus ei minkäänlaista veronkorotusta

eli henkilö ei kieltäytynyt osallistumasta suunnitelman laatimiseen hän vain kieltäytyi tapaamisesta joka esti suunnitelman laatimisen

arvoisa herra puhemies

edustaja paasio kun tämä on totuus ja edustaja kataja kun tämä on totuus niin ei kannata minulle ainakaan väittää että verokonnan kohtelu säilyy yhtä ankarana kuin ennen

kylläpä oli edustaja kiljusella epäluuloinen puheenvuoro

ei tässä mitään peitellä eikä hämätä siitä voitte olla aivan varma

sdpn politiikka tässä asiassa on ollut todella poukkoilevaa ja tulee mieleen vanha tarina hölmöläisistä ja peiton jatkamisesta

käytännössä tapahtuu se että varsinkin törkeän veropetoksen kohdalla rangaistus lievenee tosiasiallinen seuraamus lievenee

toimeentulotuen perusosan alentamisen edellytyksiä tuleekin mielestäni tulkita suppeasti toimeentulotukilain sanamuotoon pitäytyen

aikaisemmin törkeän veropetoksen tekijä joutui sekä maksamaan veronkorotuksen että läpikäymään oikeusprosessin josta seurasi useimmiten ehdollinen vankeus

tämän jälkeen vastaavia ratkaisuja on saatu hallinto oikeudesta joka omassa ratkaisussaan on viitannut tähän oikeusasiamiehen kantaan

tämän muutoksen tai itse asiassa jo korkeimman oikeuden omaksuman muutoksen eli itse asiassa euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten jälkeen törkeimmissä veropetoksissa selvitään pelkällä ehdollisella tuomiolla ilman veronkorotusta

sen seurauksena sitten puheenjohtajakin vaihdettiin ja sen seurauksena sitten stubbin hallitusneuvotteluissa lähdettiin kitisemään jo tehdyistä säästöistä ja siinä vaiheessa kun haluttiin kehyksiä kiertää sitten keksittiin tämmöinen monimutkainen verovähennys

totean kuitenkin että sosiaaliviranomaisilla on mielestäni oikeus velvoittaa hakija tulemaan paikalle henkilökohtaisesti mikäli se on toimeentulotuen tarpeen arvioimiseksi välttämätöntä

on kai se nyt aivan selvää että tämä uusi tilanne on lievempi lompakon kannalta nimenomaan lievempi kuin vanha käytäntö

ministeri brax väitti että oikeusministeriön virkamiesten ja hänen oman tulkintansa mukaan syytettyä ei voitu luovuttaa ruandaan tuomittavaksi

näin ollen sosiaaliviranomaiset eivät nähdäkseni käytä heille kuuluvaa harkintavaltaa väärin tai ylitä sitä jos he toimeentulotukiasiaa käsitellessään edellyttävät tarpeen niin vaatiessa henkilökohtaista asiointia viranhaltijan luona

herra puhemies

lompakko on verokonnan ja muun talousrikollisen herkin paikka ja se että me luomme uutta lainsäädäntöä joka tosin perustuu euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja jo korkeimman oikeuden omaksumaan linjaan merkitsee tässä tapauksessa juuri tämän lompakon kohtaaman seuraamuksen lievenemistä

kuitenkin ruotsissa vastaava asia käsiteltiin niin että luovutuspäätös tehtiin ja euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi että ruotsin päätös oli lainmukainen

eli suomessa tehtiin virheellinen päätös josta veronmaksajille tuli usean miljoonan euron vahinko

siis verokonna törkeän veropetoksen tehnyt verokonna pääsee jatkossa tai itse asiassa omaksuttujen uusien tulkintojen vuoksi jo nyt helpommalla eli vähemmällä rahan menetyksellä kuin aikaisemmin

ministeri braxhan on kantanut tästä sen kuuluisan poliittisen vastuun eli ei yhtään mitään

eli jos toimeentulotukihakemus on täytetty täysin asianmukaisesti niin oikeusasiamies kirjoittaa että sosiaaliviranomaisella on oikeus velvoittaa hakija tulemaan paikalle henkilökohtaisesti jos viranomainen katsoo sen tarpeen arvioimiseksi välttämättömäksi

haluan voimakkaasti tukea sitä mitä edustaja kalle jokinen puheenvuorossaan toi esiin

edustajat ei kannata väittää etteikö nimenomaan törkeiden veropetosten tekijöiden kohdalla seuraamus nykyisestä lievenisi

toiseksi vielä omaltakin osaltani kannustaisin oikeusministeriötä ja ministeri henrikssonia yhdessä ympäristöministeri sanni grahn laasosen kanssa jatkamaan työtä näiden oikeusprosessien ja valitusprosessien sujuvoittamiseksi ja turhien valitusprosessien vähentämiseksi

mutta kun sosiaaliviranomainen sitten tämän oikeusasiamiehen kannan mukaisesti velvoittaa asianomaisen henkilön tulemaan paikalle ja kun hän ei kuitenkaan tule paikalle niin viranomaisella ei ole mitään mahdollisuutta tätä velvoitustaan vahvistaa esimerkiksi sillä että alentavat tai uhkaavat alentaa toimeentulotuen määrää tai uhkaavat jopa jättää sen kokonaan myöntämättä ellei asianomainen tule paikalle

joka ei tätä usko voi myös lukea tämän saman asian täältä valiokunnan mietinnöstä

kokoomus on ajanut tätä prosessien sujuvoittamista ja turhien normien purkamista jotta saataisiin säästettyä veronmaksajien varoja turhilta prosesseilta ja nopeutettua asioiden käsittelyä joka on usein välttämätöntä esimerkiksi investointien vauhdittamiseksi ja aikaansaamiseksi

niiden jotka tekevät työtä saavat omalle perheelleen hyvinvointia mutta myös vanhusten lasten opiskelijoiden eläkeläisten kaikkien hyvinvointi viime kädessä perustuu työntekoon ja yrittäjyyteen

eli oikeusasiamiehen virasto on jälleen antanut etten sanoisi taas kerran omat tulkintansa joille on varmasti hienot teoreettiset perustelut mutta jotka käytännössä siis johtavat siihen että nuorta ei voi velvoittaa tulemaan eikä hänen toimeentulotukeaan voi alentaa jos hän ei tule

miksi juuri työnteon verotusta pitää kiristää jota työntekoa jo nyt verotetaan kireämmin kuin juuri mitään muuta toimintaa yhteiskunnassa

mustajärvi työllisyyden nujertamiseksi tarvitaan erilaisia malleja ja erilaisia kokeiluja

mutta hyvät ystävät kun veronkorotus jää pois ja saadaan pelkkä ehdollinen rangaistus niin totta kai se todellinen seuraamus se kärsittävä taloudellinen seuraamus lievenee

kannustan oikeusministeriötä ja ympäristöministeriötä tässä hyvään yhteistyöhön ja toivon että jälkiä siitä näkyisi nyt esillä olevien esitysten lisäksi jo tässä eduskunnassa mutta ellei se ole mahdollista valmistelutyötä jatkettaisiin niin että seuraavan eduskunnan aikana pystyttäisiin näitä valitusprosesseja muun muassa kaavoitusasioissa joustavoittamaan ja nopeuttamaan

en osaa ottaa kantaa tämän kokeilun onnistuneisuuteen erikseen vaan totean että tarvitaan myös ennakkoluulottomia kokeiluja

toivon että tämä edustaja pelkosen lakialoite ja sen myötä syntyvä keskustelu ja viranomaistarkastelu johtaisivat tämän ongelman hoitamiseen toimeentulotukilaissa

ja kun täällä viitattiin siihen että se ei lievene sen takia että jo nyt oikeusprosessissa on pitänyt ottaa lieventävänä asianhaarana huomioon jo määrätty veronkorotus niin esitän tähän kaksi vastaväitettä

muun muassa paltamon kokeilua tällä hetkellä kovasti kannatan ja sitä että tehdään ennakkoluulottomasti erilaisia kokeiluja mutta ollaan valmiita myös johtopäätöksiin kun niihin on aihetta

mutta herra puhemies pyysin puheenvuoron varsinaisesti jatkaakseni tuota kysymystäni joka liittyy ulkomaalaisten rikollisten aiheettomiin valituksiin korkeimpaan hallinto oikeuteen

toiseksi jonkun verokonnan kannalta on aivan samantekevää se saako hän kymmenen kuukautta ehdollista vai yhdeksän kuukautta ehdollista jos hän kuitenkin selviää sillä että veronkorotusta joka voi olla siis kymmeniätuhansia satojatuhansia euroja ei enää tule

tänä päivänä siis jokainen karkotettava ulkomaalainen rikollinen valittaa maahanmuuttoviraston päätöksestä hallinto oikeuteen ja siitä päätöksestä vielä korkeimpaan hallinto oikeuteen

kaikki tapahtuu tietysti veronmaksajien rahoilla

jos tämä valitusoikeus sinne korkeimpaan hallinto oikeuteen evättäisiin niin juttujen määrä vähenisi useilla kymmenillä turhilla jutuilla

perusteena anders halutaan päästä siitä valtiovarainministeriö on puoltanut edelleen hallituksen esitykseen sisältyvää alkuperäistä ehdotusta siis sitä ehdotusta että veronkorotuksen pois jääminen olisi tällainen raskauttava ankaroittava peruste

kun täällä puhutaan toistuvasti pakkolaeista niin todetaan nyt vielä että ne ovat pakkolakeja vain siinä mielessä että hallituksen on pakko toimia ja tehdä jotain ellei työmarkkinapuolella sopua synny

toivon että ministeri voisi tätä asiaa kommentoida ja toivon että lakivaliokunta tässä yhteydessä ottaisi tämän asian pohdittavaksi kun näitä hallintoprosesseja muutenkin kehitetään

edustaja tolppanen arveli että olisin tässä asiassa jokin yksityisajattelija tai toisinajattelija kokoomuksen ryhmän piirissä ja että ryhmä olisi minua johonkin käskemässä

perusteena on ennen muuta se ettei tosiasiassa ole selvyyttä onko veronkorotus otettu huomioon rangaistusta mitattaessa ja miten se on mahdollisesti vaikuttanut rangaistustasoon

päinvastoin se ongelma jonka tässä asiassa näen pyritään korjaamaan ponnella joka on valtiovarainvaliokunnan yksimielinen ponsi ja nyt on kyse siitä että mahdollisimman nopeasti saisimme valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön yhteistyössä valmistelemaan tässä mainitsemassani ponnessa tarkoitetun muutoksen

edustaja vehviläinen puhui väärin ymmärtämisestä mutta se mitä seuraavaksi sanon on mielestäni kyllä ihan vilpittömästi tässä keskustelussa jäänyt minulle avoimeksi

arvoisa herra puhemies

eli käytännössä tämä veronkorotuksen lieventävä merkitys on ilmeisesti ollut mahdotonta näyttää toteen tai selvittää

mutta vielä pitää kysyä kun edustaja anteeksi ehkä tuleva edustaja puheenjohtaja aalto metalliliitosta sanoi että mihinkään olemassa olevaan työehtoon ei saa puuttua että me leikkaamme opiskelijoilta työttömiltä eläkeläisiltä lapsilta koulutuksesta

se on totta että edustaja sasin kanssa meillä tuntuu olevan vähän eri näkemys siitä onko tämä suomen vanha käytäntö ollut ihmisoikeuksien vastainen käytäntö

haluan heti alkuun kiittää herra oikeusasiamiestä siitä että hän tuolloin osallistui keskusteluun ja perusteli omalta kannaltaan erittäin hyvin juridisesti ne perusteet jotka olivat olleet taustalla hänen tunnetulle päätökselleen kieltää näiden niin sanottujen tarkkailuhaalarien käyttö vankiloissa ja haluan myös osoittaa kiitokseni oikeusasiamiehelle siitä että hän tälläkin erää on mukana ainakin osallistumassa tähän keskusteluun

hyvät kuulijat kuten sanoin jo nyt kiitos euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja sen pakottamana kiitos korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto oikeuden uusien linjausten me olemme tilanteessa jossa on pitänyt valita joko veroseuraamus veronkorotusseuraamus tai rikosoikeudellinen prosessi

minulla on ehkä ihmisoikeuksista vähän erilainen näkemys enkä kyllä näe että kaikki nämä tilanteet missä parannetaan erilaisten rosvojen ja vankien ja muiden olosuhteita ja asioita siitä millä mallilla ne ovat suomessa esimerkiksi kymmenen vuotta sitten olleet niin en kyllä näyttäneet suomessa ovat olleet suomessa joitain suuria ihmisoikeusriistoja tai loukkauksia

arvoisa rouva puhemies

täällä on pariinkin kertaan epäilty mitkä mahtavat olla hallituksen todelliset motiivit kun se on ajamassa näitä parannuksia suomen kustannuskilpailukykyyn

samoin näkyy olleen edustaja katajan kanssa viime perjantain keskustelussa vähän eri tulkinta siitä pääseekö verokonna tämän uuden oikeuskäytännön myötä helpommalla kuin ennen

mihin tämä jo nyt on johtanut

en ihan tiedä mitä salaliittoteorioita täällä nyt elätellään mutta itse en voi kuvitella että hallituksella on mitään muita tavoitteita kuin suomen paras

arvoisa herra puhemies

ratkaisu siis korkeimman oikeuden ottama uusi linja on merkinnyt käytännössä sitä tämä liittyy myös näihin voimaantuloasioihin että osa syyttäjistä on jo peruuttanut vireille nostamiansa syytteitä

täällä on hyvin paljon arvosteltu hallituksen ensi vuodelle suuntaamia noin miljardin euron veronalennuksia itse asiassa tuloveronalennuksia ja lähinnä kahdella argumentilla

vaikka oikeusasiamies on hyvin sekä täältä eduskunnan puhujapöntöstä että myös kertomuksessaan perustellut omat kantansa muun muassa vankihaalariasiassa ja eräissä muissa vankeja koskevissa ratkaisuissa niin rohkenen kuitenkin olla hänen kanssaan eri mieltä

minun mielestäni on aivan selvää että pääsee niillä perusteilla mitkä puheenvuorossani toin jo aikaisemmin esiin

pakko antaa oppositiolle tunnustus siitä että olette aika hyvin onnistuneet hämmentämään kansalaisia tässä asiassa

mitä sitten edustaja rajamäen puheenvuoroon tulee niin pitää sanoa että en tunne niitä keskusteluja mitä valtiovarainvaliokunnan piirissä on käyty vielä uudesta ponnesta tässä salissa tässä yhteydessä mutta totean kuitenkin sen että törkeimmät ja törkeät veropetokset minun ymmärtääkseni jatkossakin viedään tuomioistuimiin

hallitus haluaa että suomessa tehdään kustannuskilpailukykyämme kohentavia ratkaisuja jotka parantavat suomalaisen työn kilpailukykyä maailmalla ja siten tuovat uusia työpaikkoja suomalaisille

arvoisa herra puhemies

oppositio on väittänyt että tällä tavoin ei elvytetä koska se kohdistuu lähinnä suurituloisille

lisäksi näyttää ilmeiseltä että myös muut vireillä olevat syytteet perutaan jos oikeustilassa ei tapahdu muutoksia

olette jopa onnistuneet antamaan sen väärän mielikuvan että hallituksella olisi jotain tekemistä tämän asian kanssa

olen erittäin tyytyväinen että hallitus on antanut eduskunnalle tämän esityksen ja että eduskunnan lakivaliokunta on yksimielisesti päätynyt esitystä kannattamaan

mitä ensinnäkin tulee näihin tarkkailuhaalareihin herra oikeusasiamies sanoi edellisessä keskustelussa että ei ole esitetty näyttöä siitä että muut keinot ruumiinsisäisesti kuljetetun huumeen paljastamiseksi eivät olisi yhtä tehokkaita kuin nämä tarkkailuhaalarit ja että tarkkailuhaalareihin on päädytty sen vuoksi että ne ovat vankilan vartijoille helpompi keino valvoa huumeiden kuljetusta

se sopii hallitukselle erinomaisen hyvin että ratkaisut syntyvät työmarkkinajärjestöjen kesken ja että näitä lakeja ei koskaan eduskuntaan tuoda tai jos tuodaan niin niitä ei täältä valmiiksi viedä

nykyinen suomessa vallitseva oikeustila jossa esimerkiksi venäjällä johonkin talousrikokseen tai huumerikokseen osallistunut henkilö on voinut suomessa tätä rahanpesua ilman mitään rikosoikeudellisia seuraamuksia harjoittaa ei missään tapauksessa ole ollut tyydyttävä ja on erinomainen asia että tämä asia nyt korjataan

tarkoitus oli kysyä aikooko hallitus ratan kautta jotenkin toimia aktiivisesti jotta tästä asiasta kunnolla tiedotettaisiin ja selkeytettäisiin mistä on kyse

euroopan velkakriisi ja sen aiheuttama epävarmuus ovat jo vaikuttaneet kielteisesti meidän talouskasvuumme ja ennusteet kertovat siitä että talouskasvu on hidastumassa

arvoisa herra puhemies

toinen perusargumenttinne on ollut se ettei näitä veronalennuksia voi laskea elvyttäviksi koska nehän on päätetty jo elokuussa budjettiriihen yhteydessä annettu syyskuussa eduskuntaan

keskustelu on viime hetkinä yltänyt sellaiselle tasolle etten ole ihan varma yllänkö siihen itse ja haluanko enää kovin paljon osallistua mutta kuitenkin haluaisin esittää pari kommenttia ed

täällä on aikaisemmin päivällä edustaja heinäluoma kiinnittänyt huomiota asian perustuslailliseen puoleen

tämä taas valitettavasti vaikuttaa hyvin kielteisesti meidän työllisyyskehitykseemme eli työllisyys ei hitaan talouskasvun oloissa parane niin paljon kuin miltä aikaisemmin näytti

minä en uskalla siitä asiasta niin varmoja kantoja lausua kun en koskaan tiedä mitä nämä professorit ovat mieltä mutta mitä sopimusvapauteen tulee niin kaksi näkökohtaa

eikö ole niin että tässä prosessissa tähän saakka hallituksella ei ole ollut mitään tekemistä

en ymmärrä tätä logiikkaa totta kai ne ovat elvyttäviä riippumatta siitä että ne on päätetty aikaisemmassa vaiheessa ja hän vastaa tuore edustaja ahonen ja anttonen

olen keskustellut tästä asiasta käytännön miesten siis vartijoiden en vankien kanssa ja he ovat kyllä oikeusasiamiehen kanssa eri mieltä

ensimmäinen koskee sitä että ymmärsitte väärin sen mitä sanoin näistä kansanedustajien palkkojen käytän nyt sanaa palkka kokopäivätyöstä korottamisen oikeasta aikataulusta

on myös hyvä että lakivaliokunta tässä mietinnössään on asettunut sen tulkinnan kannalle että tämän alkuperäisen rikoksen syyksiluettavuutta ei vaadita edellytyksenä sille että asianomainen henkilö voidaan tästä itse pesusta tuomita

jos palkankorotukset ovat maltillisia yritysten kilpailukyky kohenee ja sitä kautta myös työllisyysedellytykset paranevat

kiitos

siis tarkoitus ei ole estää työsopimuksilla työnantajaa ja yksittäistä työntekijää sopimasta työehdoista kuten parhaaksi katsovat niin hyvistä kuin haluavat

onko hallitus valmis tuloverokevennyksin tai muin keinoin edistämään sitä että aikaansaataisiin hyvin maltilliset palkkaratkaisut

jokinen puhui itsekkäästä suhtautumisesta työperäiseen maahanmuuttoon niin hän ei todellakaan tarkoittanut sitä että saadaan tänne työvoimaa joiden kohdalla ei tarvitse noudattaa lakia vaan tarkoitti sitä että kun humanitaarinen maahanmuutto perustuu humanitaarisiin yleisinhimillisiin lähtökohtiin niin työperäinen maahanmuutto voi perustua ja se käytännössä perustuukin enemmän siihen millä aloilla meillä on tarvetta työvoimasta ja niin edelleen

toiseksi täällä edustaja halmeenpää välihuudossa ja edustaja ville niinistö väittivät että tässä vihreiden vaihtoehdossa on niitä korvaavia säästöjä hallituksen säästöille

nyt pitää muistaa että kysehän on grammoista ei kiloista mitä siellä takapuskurissa tai mahassa huumetta kuljetetaan